vaihdetaan nastat alle ja jarrutellaan vastustetaan oman hallituksen kuntauudistusta suurkuntahanketta ja myöskin sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistavoitteita

näillä perusteilla olen itse päätynyt esittämään valiokunnassa tämän lain hylkäämistä ja äänestänyt sen hylkäämisen puolesta ja tulen myöskin sen tekemään tässä isossa salissa

koulurakennusten ohella myös koulujen pihoja tulisi kunnostaa houkutteleviksi liikuntapaikoiksi

urheiluseurat ovat keskeisimmässä roolissa vapaa ajan harrastustoimintaa pyöritettäessä

kuntien tulisi myös käyttää liikuntatoimen valtionosuuksiin tulossa olevaa euron asukaskohtaista korotusta tehokkaasti erityisesti lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hyvä niin sillä ympäristökatastrofeja tautiepidemioita ja terrorismia ei taltuteta yksistään sotilasvoimien avulla

nämä lisäykset tulevat tarpeeseen

ulko ja turvallisuuspolitiikan työkalupakkiin kuuluvat tänä päivänä ehdottomasti esimerkiksi kehitysyhteistyö kriisinhallinta sekä energia ja ruokahuolto

palkka armeija ja valikoiva asevelvollisuus eivät tue uskottavaa kansallista puolustustamme ja en näkisi että lähitulevaisuudessa näistä kahdesta pitäisi ihan vakavissaan suomen olosuhteissa edes puhua

pojista kasvaa miehiä varmasti ilman armeijaakin vaikka toisin joku on tänään yrittänyt väittää

yhä useampi nuori keskeyttää asepalveluksensa tai jättää sen kokonaan väliin ja kysymys kuuluukin mistä se saapas tässä asiassa puristaa

miten sotilaskoulutusta uudistettaisiin motivoivammaksi epätarkoituksenmukainen koulutus kun kerta kaikkiaan nakertaa korkeaakin maanpuolustustahtoa keskiverrosta puhumattakaan

ja toisaalta kuinka nuorison palveluskelpoisuutta niin henkistä kuin fyysistäkin voitaisiin parantaa

jos nuori ei suoriudu asepalveluksesta hänen kohdallaan varmasti on myöskin vaikeuksia muilla elämän poluilla

armeijan tulee linkittyä tiiviisti nuorten syrjäytymisenehkäisyverkostoon ja tässä sosiaali ja terveyssektorilla olisi myöskin yli hallintokuntien asiaa puolustusministeriön alueelle

meiltä vaaditaan suomessa nyt sellaisia päätöksiä jotka johtavat pankkiunionin syntymiseen talousunionin syventymiseen ja poliittisen ytimen tiivistymiseen

nykyisten turvallisuusuhkien torjunnassa yhteiskunnallisten tukitoimien kuten vaikkapa ympäristö ja suuronnet tomuuksien vahinkojen hillinnän ja hallinnan merkitys korostuu

valtioneuvoston tiedonanto espanjan pankeille myönnettävästä tuesta on historiallinen

olisi varmasti mielekkäämpää kouluttaa nuoria vaikka öljyntorjuntaan kuin lähettää heidät lakaisemaan koulun pihoja tai vasta hakoisesti harjoittelemaan vanhustenhuoltoa tai hoivaa

tähän ei pitänyt millään joutua

erityisesti sosialidemokraateille tuntui olevan lähes pyhä asia että pankkien luottotappioista ja vakavaraisuudesta vastaavat kukin kotimaa ja sijoittajat itse

tämänpäiväisessä keskustelussa emme saaneet vastauksia pääministeriltä emmekä valtiovarainministeriltä siitä miksi muut maat eivät käytä eivätkä käyttäneet vakuuksia tukieurojen turvaamiseen

nyt täytyy löytyä vaihtoehtoja huonosti talouttaan hoitaneiden euromaiden selviytymiseen

vaadimme hallitukselta suunnitelmia eri skenaarioita erilaisille vaihtoehdoille jopa sillekin että me pienenä maana irrottautuisimme tästä rahaliitosta tai joku muu maa lähtee pois

olen saanut tiedotusvälineistä ja maan parhaimmilta asiantuntijoilta aivan toisennäköisen tilanneanalyysin espanjan talousnäkymistä

on ennustettavissa että espanjan valtio tulee pian hattu kourassa pyytämään euromailta lisää lainoja ja takauksia

valituksen käänne ja

syystäkin voidaan päätellä että erityisesti kokoomuksen ajama liittovaltiokehitys unionin sisällä saa tästä lisävauhtia

toisten maiden velkojen sosialisoiminen ja finanssimaailman riskinottajien armahtaminen ei ole pienen suomen etu

europolitiikan sitkuttelun ja kriisistä toiseen etenemisen sijaan aikaa täytyisi löytyä euroopan kasvun ja kehityksen edellytysten huomioimiseen

arvoisa herra puhemies

olen erityisen tyytyväinen että budjettiriihessä ja myöskin tässä hallituksen esityksessä ouluseinäjoki radan kaksoisraiteen rakentamiseen löytyi tarvittavat rahat

kaksoisraiteen rakentaminen on välttämätöntä ei ainoastaan ihmisen liikkumisen kannalta vaan ennen kaikkea siitä syystä että se on toiseksi vilkkain tavaraliikenteen väylä

seuraavissa hallitusneuvotteluissa pitää varmistaa se että tämän koko hankkeen toteutumisen rahoitukseen sitoudutaan tulevina vuosina pääsi ensi yö rahoitukseen sitoudutaan ja ne löytyvät sitten vaikka kehysten ulkopuolelta

tällä viikolla tätä energiaverotusta ja energiaratkaisuja on taas lyöty lukkoon kovasti ja oikeaan suuntaan omasta mielestäni

kun energiaratkaisuissa on koko ajan pyritty siihen että kotimaisuusastetta nostetaan ja tuontikivihiilestä ja maakaasusta halutaan eroon niin olemme välttämättömien veroratkaisujenkin edessä

arvoisa puhemies

muutama sananen sivistysvaliokunnan rooteliin kuuluvista asioista joista tulevilla viikoilla ruvetaan keskustelemaan

niitä homekoulujen peruskorjauksia sinne sun tänne eri puolille maakuntia kyllä riittäisi useimpienkin miljoonien eurojen edestä

äärimmäisen hyvä on se että koko hallituskauden aikana ikäluokkien pienentyessä säästöjä ei ole kuitenkaan otettu opetustoimen rahoituksesta

on saatu luokkakokoja pienemmäksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimenpiteisiin on saatu myöskin sitä rahoitusta ja kerhotoiminta on yksi hyvä esimerkki siitä mitä on tuettu viime vuosina

ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on joka ikinen vuosi pystytty lisäämään ja niitä on siis tullut tuhansia koko tämän vaalikauden aikana ja niitä halutaan myöskin lisää etenkin pääkaupunkiseudulle ja maakuntakeskuksiin joissa niistä on huutava pula

opetuksen laatu ei saa kärsiä siitä että opiskelupaikkoja lisätään ja opettajille täytyy antaa tarvittavat mahdollisuudet toteuttaa sitä opetusta

tämä hallitus vastaa yhteiskuntatakuusta siis siitä että jokaiselle peruskoulun päättävälle löytyy toisen asteen koulutus jatkomahdollisuus eteenpäin

aivan lopuksi haluan sanoa että aivan liian vähän tässä salissa ja tässä budjettikeskustelussa on puhuttu työllisyyden edistämisestä

ja tähän prosessiin haastan kyllä kaikki meidät edustajat miettimään hyviä työllistäviä ratkaisuja joilla sitä budjettikakkua saadaan kasattua enemmän ja siten myöskin pidettyä hyvinvointivaltion palvelut kunnossa

arvoisa herra puhemies

on hyvin harmillista että useaa kuntaa kuten vaalaa pohjois pohjanmaalla pidetään jatkuvassa epävarmuuden tilassa spekuloimalla vankilaverkoston tulevaisuudesta

rikosseuraamuslaitos on useaan otteeseen tehnyt listoja lakkautettavien vankiloiden kuten pelson tulevaisuudesta

viime vaalikaudella päätettiin että pelso saa jatkaa ja sille asetettiin tulevat remonttiin varatut määrärahat

se oli todellinen poliittinen päätös

toivon että tulevassa rikos ei rikosseuraamus viedä laitoksen niistä rikosseuraamuslaitoksen listassa pelson vankilaa ei lakkauteta

te vastikään vierailitte paikalla ja tunnette varmaan sen työllistävät vaikutukset vaalan kuntaan ja sille alueelle

ja kuten edustaja kalliorinnekin totesi kyse on muistakin kuin työpaikoista

henkinen fyysinen lapsiin kohdistuva väkivalta tai väkivallanteon näkeminen ovat todellinen perhetason ilmiö johon yhteiskunnan on puututtava ja vakavasti

muutokset rikoslakiin ovat kannatettavia

alaikäiseen ja läheiseen tai työntekijään kohdistuvat lievät pahoinpitelyt olisivat tulevaisuudessa virallisen syytteen alaisia

varhainen puuttuminen uhrin oikeuksien toteutuminen väkivallan kierteen katkaiseminen ja lasten aseman huomioiminen ovat lain uudistamisen keskeiset tavoitteet

valiokunnan käsittelyssä pureuduimme siis monipuolisesti tähän lähisuhdeväkivaltaan kotona tapahtuvaan työpaikalla tapahtuvaan ja myöskin oppilaitoksissa tapahtuvaan

oppilaitoksissa tapahtuvaa väkivaltaa voi esiintyä siis oppilaan ja opettajan välillä tai oppilaiden kesken tai tietysti opettajienkin välillä

ensisijaisina keinoina kuitenkin valiokunta näki koulujen ja oppilaitosten nykyiset käytännöt ja halusi painottaa sitä että paulin ja oppilaitosten nykyiset käytännöt riitatilanteiden ratkaisemisessa ne ovat rikosoikeudellisiin keinoihin nähden ensisijaisia ja kannatettavia

opetustoimen lainsäädännössä on useita turvalliseen opiskeluympäristöön ja kurinpitoon liittyviä säännöksiä jo nyt ja niitä tulee edelleenkin noudattaa

pelkkä poliisivallan esitutkinnan käynnistyminen ja viralliset syytteet eivät katkaise lähisuhdeväkivaltaa valitettavasti

vanhemmat tarvitsevat tukea omiin ongelmiinsa olipa ongelmana sitten päihteiden käyttö mielenterveysongelmat uupumus tai muu fyysinen rasitus

kannatan lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden lisäämistä jolla tuettaisiin kotikasvatusta ja neuvoja vanhemmille ja ehkäistäisiin näiden ristiriitatilanteiden syntymistä kodin sisällä

poliisille ja muille viranomaisille on taattava riittävät resurssit ja koulutusta tärkeän tehtävän hoitamiseksi kuten edellä ed

arvoisa puhemies

ulkoasiainministeriön hallinnonalalla aion puuttua ainoastaan yhden momentin rahoitukseen lähialueyhteistyön määrärahoihin

taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen tukeminen on se päämäärä näissä kaikissa ja uhkien ennaltaehkäisy ennen kaikkea ympäristöturvallisuusnäkökulmasta mutta myöskin kansalaisdemokratian vahvistaminen sosiaalisten arvojen puoltaminen

haluan kysyä kun ministeri väyrynen on paikalla mihin lähialueyhteistyömäärärahoja tulisi varsinaisesti käyttää

itse näkisin niin että pohjoinen ulottuvuus eurooppalainen naapuruus ja naapuruusohjelmien kautta toteutettu lähialueyhteistyö on meille varsin tärkeätä barents yhteistyö ja sen alueella toteutettavat hankkeet mutta tällä hetkellä näyttää siltä että tähän lähialueyhteistyöhön luetaan jopa valko venäjä ja kaukaisemmatkin alueet

pidän erittäin tärkeänä että tästä määrärahojen käytöstä aluetason toimijat saavat omat siivunsa ja saavat siellä miettiä niitä todellisia konkreettisia asioita

arvoisa puhemies

lähi ja luomuruuasta on tänään puhuttu täällä erittäin kauniisti ja tuntuu että melkein liikuttuu että ongelmat on kaikki ratkaistu

oletteko te ministeri valmis löysentämään esimerkiksi elintarvikelainsäädäntöä tuotteiden suoramyynnin osalta esimerkiksi lampaanlihan osalta

ministeri koskinen teidän käsissänne on myös kalatalouden kokonaisuudistus ja huoleni kohdistuu ammattikalastukseen ja ammattikalastajien tulevaisuuteen

täällä on puhuttu sukupolvenvaihdoksista ja myöskin siitä että nuoria ei saada maatalouden metsätalouden ja myöskään kalatalouden piiriin oikein mukaan

valitettavasti nyt budjettikirjassa kun sitä selailin tähän ammattikalastuksen tukemiseen kalatalouteen ei valitettavasti lisäeuroja ole löytynyt vain ja ainoastaan leikkauslistaa

arvoisa puhemies

olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus jo ensimmäisillä metreillä päätti ikäluokkien pienenemisestä säästyvistä rahoista niin että ne käytetään perusopetukseen tulevaisuudessakin

kun minulla on mahdollisuus kysyä opetusministeriltä niin kysynkin kun en ole enää pysynyt kärryillä mihin kaikkeen tätä on käytetty

mistä puroista tämän kuluvan vuoden pop raha koostuu ja mistä koostuu seuraavan vuoden osuus

arvoisa herra puhemies

suuntaviivat ovat vielä hakusessa ja nyt hallitus kuntaministerin johdolla on lähtenyt kuntakierrokselle rakennepaperi taskussa ja kyselee kunnilta kuntien päättäjiltä nyt tähän karttaharjoitukseen mielipiteitä

hallitus kyykyttää kuntia leikkaamalla tämän vaalikauden aikana kuntien valtionosuuksista

hyvinvointivaltion mittari on se miten hyvin huolehdimme huono osaisimmista kansalaisistamme ja myöskin alueista

kuntakentällä on noussut kapina myös hallituspuolueiden rivissä

kun lukee esimerkiksi kokoomuslaisten kansanedustajien viimeaikaisia mielipidekirjoituksia ja blogeja voi vain ihmetellä kuka tätä jättikuntahanketta oikeasti kannattaa ja kuka tähän oikeasti uskoo niin kielteiseen sävyyn kokoomuslaiset hanketta teksteissään ovat kommentoineet tämän salin ulkopuolella kylläkin

olisi hallitukselta ryhdikästä seistä vankasti uuden kuntakartan takana eikä piilotella virkamiesten selän takana

nyt kokoomus on jo tunnustanut että myös pakkoa voidaan käyttää

milloin hallitus esittää suurkuntien myötä saavutettavat säästöt

sen sijaan hallituksen maalailemista mielikuvista kuntien paremmasta tulevaisuudesta yhdistymisten jälkeen on saatu kuulla senkin edestä kertomuksia

välillä näyttää siltä että hallitus on jättikuntainnostuksessaan unohtanut täysin sen että kunta on ihmisiä varten

nyt on kyse kansalaisten arjesta

missä on perheen lasten päiväkoti tulevaisuudessa missä lapset käyvät koulua missä terveyspalveluja saa ja missä isovanhemmat viettävät sitten vanhenemisen aikaansa

jos hallitukselta kysytään niin pian nämä kaikki palvelut löytyvät ainoastaan kuntakeskuksista kaukana ihmisten kodeista

nyt keskitetään

täällä salissa on esimerkiksi edustaja kanerva puhunut aluehallinnon ja kuntarakenteen tiiviistä yhteistyöstä

toivon että tämän kuntauudistuksen myötä myös aluehallinnon uudistus etenee edelleenkin ely ja avi uudistuksen myötä

maakuntaliittojen asema on turvattava

tässä vaiheessa voisimme vallan hyvin hyödyntää maakuntaliittojen asemaa ja myöskin osaamista ja näitten selvitysmiesten sijaan voitaisiin tässäkin asiassa säästää

maakuntaliitoilla on resursseja ottaa koppi esimerkiksi tästä kuntakentän tarkastelusta ja siitä minkälaisia malleja maakunnassa oikeasti nyt kaivataan